koska suurin osa ehdokkaista kierrättää suositusten mukaisesti rahoituksensa tukiyhdistyksen kautta ei se myöskään kerro mitään todellisesta maksajasta

sosiaali ja terveysministerin asettama lääkekorvaustyöryhmä luovutti tänään raporttinsa sosiaali ja terveysministeri paula risikolle

olisi kohtuullista että keliaakikkojen ruokavaliokorvaus seuraisi yleistä elinkustannusten nousua

haasteellisen taloustilanteen tiedämme kaikki mutta toivon että tätä keskustelua käytäisiin nyt kun samaan aikaan keskustellaan laajemmassakin mittakaavassa lääkekorvauksista

pakko sanoa että perussuomalaisten piittaamattomuus tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksista ja maapallon tilasta kyllä hämmästyttää vaikka toisaalta ei se kovin yllätyksenä tullut

me voimme toimia ja me toimimme vahvasti sen puolesta että kansainvälinen ilmastosopimus syntyisi me voimme pitää omasta kotipesästämme huolta eli siitä että kannamme oman vastuumme ja toisaalta meillä voi olla kokoamme suurempi rooli osaamisemme kautta

suomessa on paljon osaamista ympäristöliiketoiminnassa cleantechissä kiertotaloudessa resurssitehokkuudessa ja niin edelleen ja nyt elämme oikeastaan sellaisia hetkiä että maailmalla puhutaan jopa siitä että ilmastonmuutoksen torjuminen on maailman suurin bisnesmahdollisuus ja suomi on nyt siinä tienhaarassa että meidän täytyy päättää hyödynnämmekö tämän mahdollisuuden hyödynnämmekö sen suomalaisen osaamisen jota meillä paljon on autammeko meidän yrityksiämme ponnistelemaan kansainvälisille markkinoille ja myymään muulle maailmalle tietä kohti vähähiilistä tulevaisuutta

eli nyt on se valinnan paikka ja minusta tämä mahdollisuus pitäisi täysimääräisesti hyödyntää koska se on sekä ympäristön että meidän oma etu ajatellen myös suomalaista työtä ja tulevaisuutta

ja kuten monissa puheenvuoroissa todettiin ilmastonmuutoksen torjunnassa kustannustehokkaampaa on toimia ennemmin kuin myöhemmin ja sitä kautta voimme myöskin olla monia peruuttamattomia vaikutuksia ehkäisemässä

arvoisa puhemies

heillä on lähtökohtaisesti siis hyvät mahdollisuudet tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa kouluttautua ja työllistyä mutta se edellyttää sitä että me onnistumme kotouttamisessa

siitä syystä tänään hallitus on julkaissut ohjelman joka sisältää runsaasti toimia joilla yhteistyössä eri ministeriöiden kesken ministereiden hyvällä yhteistyöllä rakennamme suomeen uudenlaista kotouttamisjärjestelmää nopeampia yksilöllisempiä polkuja kuntiin koulutukseen ja työelämään

muun muassa katson että opettajat ovat aivan keskeisessä roolissa siinä että onnistumme maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulosten parantamisessa

kuten puheenjohtaja kiviniemi totesi tasa arvon edistäminen työelämässä on erittäin vaikea tehtävä ja siinä on edettävä pienin askelin ja kun pienin askelin mennään niin iloitaan niistä

aikuisten perusopetus uudistetaan tai rakennetaan

varhaiskasvatuksella on iso merkitys samoin sillä että otamme koppia kotona olevista maahanmuuttajaäideistä jotka usein jäävät näiden toimien ulkopuolelle

kun taloustilanne on se mikä on tärkeintä on hoitaa erityisen hyvin ne asiat joihin me voimme itse vaikuttaa ja huonoin mahdollinen tilanne olisi ollut se että me nakertaisimme omaa nilkkaa tällaisessa tilanteessa jossa painetta tulee ihan riittävästi euroopan puolelta muuten ne

pelkästään opetuksen ja kulttuurin puolella olemme lisänneet resursseja muun muassa perusopetuksen valmistavaan koulutukseen kielten opetukseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin kohdennettuna vastaamaan nimenomaan maahanmuuttajien koulutustarpeisiin kulttuurin liikunnan ja nuorisotyön toimenpiteitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

todella kiinnostaisi kuulla ne edustaja kuusiston omat keinot sitten siihen millä nämä huumeet kitketään sieltä vankilan arjesta

erityisesti olen ollut ilahtunut siitä että viime aikoina on huomioitu siinä toiminnassa myös pienemmät ja keskisuuret yritykset tuolta eri puolilta suomea

niin kuin tässä todettiin on kokemusasiantuntijoita tai sanotaanko tuolta ammatilliselta puolelta meidän poliisikansanedustajiamme jotka pystyvät siitä vankilan arjesta ja todellisuudesta hyvin uskottavasti täällä meille kertomaan

itse ajattelen näin maallikkona että on täysin absurdi koko ajatus siitä että meidän yhteiskuntamme ei pysty puuttumaan tilanteeseen että meillä laittomat huumeet leviävät jopa vankilassa vankilan sellin sisällä

miten tämä työ etenee

sitten toisaalta molemmilta ministereiltä mielelläni kuulisin miten kehitysyhteistyössä vielä tätä team finlandia voitaisiin paremmin hyödyntää jotta meidän yritykset pääsisivät siihen toimintaan paremmin mukaan ja myös avaamaan markkinoita näissä kehittyvissä maissa

joku roti pitää olla etenkin kun päihteettömyys olisi myös vangin oma etu

arvoisa puhemies

nykyiset sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännössä olevat säännökset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista kumottaisiin mutta tämä esitys uudesta laista pohjautuu tähän aiempaan lakiin

myös nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja korotetaan hieman jotta saavutetaan hallituksen tavoite nostaa asiakasmaksukertymää

maksujen määrittelyssä käytettyjä tulorajoja nostetaan

tulorajoja on pienempien eli kahden ja kolmen hengen perheiden osalta korotettu suhteessa enemmän kuin isompien perheiden kohdalla

sinällään olen lakialoitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä että nykyiset tulorajat eivät kannusta työntekoon ja meillähän ei voi sen tyyppistä lainsäädäntöä mielellään olla joka loisi tällaisia epäterveitä kannustimia ikään kuin väärään suuntaan

toisaalta nykyinen opintotukijärjestelmä myöskään opintorahan puolelta ei kannusta valmistumaan

maksuprosentin korotus vaikuttaa siten että maksu nousee euromääräisesti vähiten pienintä maksua maksaneilla ja enemmän miltei enimmäismaksua maksaneilla

ei välttämättä tiedä mitä vuoden aikana tulee tapahtumaan löytyykö työpaikka ja kesätyöpaikka ja niin edelleen

arvoisa puhemies

sen sijaan sitten kokonaan toinen keskustelu on se kuinka realistinen tässä taloudellisessa tilanteessa meillä tulorajojen poisto opintotukijärjestelmästä olisi

se mihin opposition puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota olivat sen ajan koulutukseen liittyneet päätökset ja niistä haluaisinkin muutamalla sanalla kertoa

arvoisa puhemies

tämän lisäksi kunnat voivat edelleen käyttää hyvin esimerkiksi tuntiperusteisia asiakasmaksuja laissa säädetyn enimmäismaksun rajoissa

hallitusohjelmaan on kirjattu tämä opintotukijärjestelmän kokonaisuudistus nimenomaan kustannusneutraalilta pohjalta ja sillä on kyllä kiire ja näitä malleja odotamme ja tarvitsemme nyt myöskin esittelyyn

on siirrytty sellaisesta ajattelusta jossa toinen on avunantaja ja toinen saaja siihen että me pyrimme rakentamaan näitä kumppanuuksia

eli myös tuolloin erittäin vaikeina suomen talouden vuosina jouduttiin toteuttamaan isoja säästöjä nimenomaan koulutuksen perusrahoitukseen

mutta se mikä niissä vuosissa oli oleellista ja tärkeää oli se että silloin otettiin myös samanaikaisesti vahva etunoja koulutuksen kehittämiseen

sen uuden järjestelmän tulisi nähdäkseni olla sen tyyppinen että se nimenomaan painottaisi sitä kannustavuutta eli kannustaisi valmistumaan tekemään niitä opintoja ja että se opintotukijärjestelmä turvaisi niiden opintojen etenemistä paremmin

erityisesti peruskouluissa purettiin sääntelyä lisättiin opettajien pedagogista vapautta keskityttiin nimenomaan pedagogiikkaan ja niihin sisältöihin siihen millä tavalla meidän lapsiamme ja nuoriamme opetetaan

sen lisäksi että suomi kantaa kansainvälistä vastuuta kehitysyhteistyö voidaan nähdä investointina joka mahdollistaa myöhemmin myös normaalien kaupallisten suhteiden rakentamisen suomellekin

tällä hetkellähän se opintorahan taso ja opintotukijärjestelmän taso on riittämätön erityisesti pääkaupunkiseudulla opiskelemiseen ja asumiseen

ja silloin näiden lamavuosien aikaan tehtyjen viisaiden kauaskantoisten päätösten seurauksena säästöjenkin keskellä tehtiin niitä ratkaisuja joiden ansiosta suomalainen peruskoulu on tänä päivänä maailman paras peruskoulu

toisaalta tämä koko tulorajakeskusteluhan mitä nyt käydään korjaantuisi sillä että saisimme suomessa aikaan jonkinlaisen perustulomallin mutta se on vielä ehkä pidempi tie

lisäksi laissa säädettäisiin että varhaiskasvatuksen maksu olisi jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaisi palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai palvelun käyttäjän lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista

se on sellainen peruskoulu jota ihaillaan maailmalla ja jota pidetään esimerkkinä kun kehitetään koulutusjärjestelmiä monissa koulutusjärjestelmiään tällä hetkellä aktiivisesti kehittävissä kehittyvissä maissa

tämän olen huomannut myöskin esimerkiksi kun olen maailmalla kiertänyt erilaisissa koulutusalan kokouksissa ja viime viikolla brasiliassa suomalaisen koulutuksen vientiä edistämässä

opetus ja kulttuuriministeriö alkaa valmistella varhaiskasvatuksen kehittämisohjelmaa yhdessä ammattilaisten kanssa ja opetushallitus laatii nyt ensimmäistä kertaa varhaiskasvatukselle perusteet joita on noudatettava koko maassa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa arvon turvaamiseksi

siitä syystä joudumme nyt tekemään kipeitä talousratkaisuja mutta samanaikaisesti uudistamaan tätä maata erilaisten rakenteellisten uudistusten kautta niin koulutusjärjestelmässä kuin yhteiskunnassamme laajemmin

yhteiskuntasopimus yrittäjyyttä tukevat toimet joista hallitus tiedottaa ensi viikolla työn vastaanottamisen kannusteita sääntelyn purkamista ja tänään julkistettu sote ratkaisu joka on taas yksi askel eteenpäin siinä että tehdään parempi sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä jossa toteutuvat asiakkaiden valinnanvapaus ja tasa arvo

koulutuksen ja tutkimuksen osalta eilisessä kehysriihessä tehtiin se päätös että koulutus ja tutkimus suojeltiin uusilta säästöiltä

ammattilaiset kertovat että lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret oireilevat yhä vaikeammin ja perheiden ongelmat ovat yhä moninaisempia ja olemme epäonnistuneet ylisukupolvettumisen kierteen katkaisemisessa

samoin eilinen kehysriihi antoi meille työrauhan suomalaisen koulutusjärjestelmän moniin rakenteellisiin uudistuksiin joita meillä on käynnissä

eli ennen lastensuojelun piirissä olleista lapsista kasvaa aikuisia joiden lapsista tulee lastensuojelulapsia

se mihin kiinnitin tänään huomiota aivan erityisesti oli se että opposition puheenvuoroista jäivät kehittämisehdotukset puuttumaan

aivan niin kuin pääministeri tässä totesi niin kärkihankkeilla haetaan pysyvää toimintatapojen muutosta ja suomeen lisää liikettä ja kun maailma muuttuu niin nopeasti niin tietenkin meidän pitää pystyä uudistamaan ja tekemään uusia toimintatapoja vanhojen toimimattomien mallien tilalle

tuntuu siltä että oppositio pääsääntöisesti täällä vain kritisoi hallituksen säästöjä pyytää meitä perumaan jo tehtyjä päätöksiä ja se on se linja jolla tämä suomi ei ainakaan nouse

yksi esimerkki tästä on vaikkapa nuorisotakuu johon edellisellä kaudella käytettiin kyllä paljon rahaa mutta joka ei tuottanut tuloksia esimerkiksi nuorisotyöttömyys ei vähentynyt ja ei käytännössä pystytty tarjoamaan riittävää apua kaikkein vaikeimmassa heikoimmassa asemassa oleville nuorille jotka tarvitsisivat moniammatillista tukea

esimerkkeinä vaikka sääntelyn purkaminen tai koulutusviennin esteiden purkaminen päinvastoin voivat tuoda lisää rahaa ja luoda sitä kasvun pohjaa

kiitän tästä keskustelusta ja evästyksestä ja nyt tämän jälkeen tietysti valiokunnat pääsevät eduskunnassa työhön ja asia etenee sitten myöhemmin tänne saliin

eli käytännössä tämä on myöskin valtava rasite ja kustannus kunnille ja myöskin sillä tavalla aika ennustamaton että ei täysin pystytä ennustamaan kuinka paljon rahaa mahdollisesti seuraavana vuonna huostaanottoihin näihin sijoituksiin tarvitaan

kiinnitin vain huomiota siihen että sdpn puheenvuorossa teillä kärkihankkeissanne osaaminen ja koulutus ei ollut lainkaan yhtenä kärkihankkeena mitä pidän aika erikoisena tässä maailmantilanteessa kun meidän pitäisi päinvastoin vahvistaa suomalaisten osaamista

mutta haluan kuitenkin muistuttaa isosta kuvasta eli siitä tosiasiasta että meillä ei nykyisellä talouskehityksellä ja väestörakenteen muuttuessa ole varaa kaikkiin niihin palveluihin jotka on hyvinä aikoina säädetty

arvoisa puhemies

sen lisäksi ongelmana on myöskin se että meillä on ehkä hyvin epätasaista se lastensuojelun laatu ja resurssit eri puolilla suomea

tämä hallitus joutuu tekemään suuret säästöpäätökset johtuen tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja niistä meidän synkistä tulevaisuudennäkymistä suomessa

käytännössä se tarkoittaa sitä että meillä saattaa olla kuntia joissa lapsia ei esimerkiksi resurssipulan takia oteta huostaan vaikka sille selkeä aito tarve olisikin puhumattakaan sitten näistä avohuollon palveluista ja perheiden tukemisesta varhaisessa vaiheessa

millaisen tulevaisuuden me annamme meidän lapsillemme niille tämän päivän koululaisille jos emme pysäytä tätä velkaantumista ja ennen kaikkea jos emme tee vaadittavia uudistuksia muun muassa meille kaikille arvokkaaseen ja rakkaaseen suomalaiseen ylpeydenaiheeseen eli meidän koulutusjärjestelmäämme

siellä on uusi pedagogiikka uudet oppimisympäristöt ja digitaalinen oppiminen tällainen kolmen kokonaisuus joka on tärkeä jotta me pystymme päivittämään koulumaailmaa tulevaisuuden tarpeisiin

kaikki tiedämme ja sitä vuosikymmeniä ovat lastensuojelun ammattilaiset puhuneet että meidän kannattaisi siirtää se painopiste sinne varhaiseen puuttumiseen

ihmettelen miksi me tässä vuosi toisensa jälkeen epäonnistumme

eli me olemme suomessa siinä tilanteessa että me joudumme hakemaan säästöjä kaikkialta ja tämä on erittäin valitettava tilanne mutta toivon sille ymmärrystä

tiedän että kukaan täällä ei mielellään näitä säästölakeja käsittelisi mutta pitää katsoa tulevaisuuteen ja on pakko tehdä välttämättömät teot että suomen talous saadaan paremmalle uralle kuin kreikassa

mutta samaan aikaan meidän pitää pystyä uudistamaan toimintatapoja ja se ei ole mikään pikkujuttu vaan siitä on täysin kiinni suomen tulevaisuus ja sitä varten meillä on nämä kärkihankkeet

vielä toistan sen että valtiovarainministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden virkavastuulla tekemiin laskelmiin nojaavat nämä talousluvut ja nämä arviot taustalla

sdpllä oli neljä vuotta aikaa tehdä koulutusjärjestelmässä uudistuksia

sen kauden aikana suomi oli niin ikään vaikeassa tilanteessa ja silloin jouduttiin tekemään satojen miljoonien eurojen leikkaukset koulutukseen ja näitä leikkauspäätöksiä olivat tekemässä kaikki tässä salissa välikysymyksen allekirjoittaneet puolueet

sitä erityisesti pidin tärkeänä tässä lain valmistelun yhteydessä että varmistetaan että mitään monimutkaista hallinnollista byrokraattista systeemiä ei rakenneta vaan että tämä varhaiskasvatusoikeuden määrittely perustuisi siinä arjessa perheiden ilmoitukseen ja siihen normaaliin kommunikointiin joka perheiden ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välillä on

teidän kaudellanne nähtiin pisa tulosten lasku ja teillä olisi ollut mahdollisuus tehdä korjausliikkeitä kääntää oppimistulokset uuteen nousuun

ennen vanhaan ehkä hyvinkin pitkälle niin mielet tiina heiskaset puutti puhuttiin lastentarhoista ja päivähoidosta ja niin edelleen ja näin miellettiin varhaiskasvatus

mitä tapahtui

silloin puhuttiin ja lähdettiin ikään kuin vanhempien tulokulmasta ja vanhempien tarpeista ja mietittiin että mitä lapsille sillä aikaa kun vanhemmat ovat töissä ja niin edelleen

sanotte välikysymyksessänne että opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ja lisää taitoja osatakseen vastata tähän digimaailman suureen muutokseen

mutta tänä päivänä tämä näkökulma on täysin toinen ja me nimenomaan kaikessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä lähdemme siitä lapsen tulokulmasta ja lapsen lähtökohdista ja siinä työssä nyt ensimmäistä kertaa rakennetaan varhaiskasvatuksen perusteita ja sitä jatkumoa missä varhaiskasvatus on osa meidän koulutusjärjestelmäämme

lisäsittekö te opettajankoulutuksen määrärahoja tämän osaamistason nostamiseksi

tämä laadullinen harppaus johon uskon tulee sitä kautta että me pystymme paitsi näitä varhaiskasvatuksen perusteita käyttämään hyödyksi myöskin henkilökunnan osaamistasoa nostamaan ja olen iloinen siitä että hallitus on päättänyt lisätä yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä ensi vuodesta alkaen

lainsäädännön esteitä koulutusviennin tieltä te ette suostuneet purkamaan

suomalainen varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat sitoutuneita hyviä lapsirakkaita ihmisiä jotka tekevät sitä täysillä täydellä ammattitaidolla

ainakaan tutkimuksen tasoa ei saatu nostettua ja korkeakouluverkkomme sirpaleista rakennetta ei saatu merkittävästi kehitettyä

annetaan heille se tunnustus siitä työstä ja luotetaan siihen että he pystyvät vaikeassakin tilanteessa turvaamaan sen lapsen hyvän kasvun ja hyvän laadukkaan varhaiskasvatuksen siellä yhdessä perheiden kanssa tietenkin

arvoisa puhemies

opiskelijaterveydenhuollon järjestämistapakokeilu seinäjoen ja lappeenrannan ammattikorkeakouluissa on aivan erinomainen mahdollisuus saada lisätietoja yths mallin soveltuvuudesta yliopistojen lisäksi myöskin ammattikorkeakoulukentälle

mutta toimiko se viime kauden nuorisotakuu joka sillä periaatteella lanseerattiin että siihen saatiin tuntuva ja merkittävä rahoitus velkarahalla

arvoisa puhemies

evan tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista katsoo että suomi elää nykyisin liikaa velaksi ja että suomi joutuu velkaantumisen seurauksena vielä suurten ongelmien eteen

sen sijaan tämä hallitus lähtee kokoamaan uutta yhteisötakuumallia etsitään parhaita käytäntöjä joita tässä maassa on jo monissa kunnissa testattu ja kokeiltu ja sillä tavalla tarkoitus on saada pysyvä muutos ja vaikutus ja saada myöskin ne nuoret koulutuksen piiriin jotka siellä tällä hetkellä eivät ole